kysymyksessä on aivan toisen mittaluokan kriisi kuin aiemmin suomessa millään toimialalla

keskustelu on päättynyt ja taittamiseksi ovat kyllä sitten väärät myös

kuntaliitokset eivät todellakaan vähennä työssäkäyntiliikennettä koska kuntaliitoksen jälkeenkin asuinalueet ja työpaikat sijaitsevat entisillä paikoillaan

suomessa yhteisöradiot toimivat niukoin taloudellisin resurssein

tilanne on todella totinen turun seudulla joka on sentään vuodet ja vuosikymmenet luettu hyvän kasvun ja hyvän työllisyyden rintama alueeksi

puhemies

yhteisöradion sisällöntarjonta ja lähetysformaatti siis puheohjelmat toimitetut musiikkiohjelmat ja maahanmuuttajia palvelevat eri kielillä lähetetyt ohjelmat ja niin edelleen

sitä tuovat vain aktiivinen elinkeinopolitiikka järkevä ja joustava kaavoitus ja maankäyttö sekä avoin poliittisesta lahjonnasta ja grynderi ja rahavallasta vapaa päätöksenteko ja tässä turulla ja raisiolla on vinha ero

heikko indeksi tai indeksisidonnaisuuden puuttuminen pienituloisten etuuksista on tietenkin poliittinen valinta

suomi lännen provinssina on jälleen meille vieraiden voimien temmellyskenttää

se merkitsee aina köyhien toimeentulon leikkaamista ja voi sanoa kurjuudella kannustamista kuten tämä muotisanonta tuolla oikealla kuuluu

siksi olisi nyt jo ennen kesää hallituksen pitänyt lähteä liikkeelle lisäbudjetilla jossa tämä rakenneromahdus olisi ennakoitu ja lähdetty kiireesti räätälöimään tällaisia reagoivia ennakkotoimia mutta mitään ei esitetä

puhemies

suomen alueen puolustaminen ei ole tarkoituksenmukaista muuta kuin laajemmassa yhteydessä ja siitä eivät päätä suomalaiset vaan päätökset tehdään muualla meitä kuulematta olimmepa neuvottelupöydissä tai emme

sen takia on aivan välttämätöntä että myös suomessa yhteisöradioiden status tunnustetaan ja niiden toimintamahdollisuudet turvataan kuten tässä valiokunta aivan oikein vaatii

maata riivaavat sotatoimien lisäksi luonnonkatastrofit ja kuivuus sisäisten pakolaisten suuri määrä ja nälänhätä

vasemmistolle on aina ollut sydämenasia sitoa pienituloisten etuudet eläkkeet sairauskorvaukset ja perhe etuudet kunnolliseen indeksiin

onneksi vaalien lähestymisellä on myös hallitusta ja hallituspuolueiden uudistuseuforiaa ja kansalaismielipiteen halveksuntaa ja väheksymistä hillitsevä vaikutus

tarkalleen vuosi sitten hallituksen valmistelussa silloiseen lisäbudjettiin oli kirjattu että valtiolle annetaan lupa luopua koko omistuksestaan altia oyjssä

nimenomaan laajat sotilasoperaatiot ja pommitukset ovat pelkästään pohjois afganistanin faryabissa ajaneet kymmeniätuhansia ihmisiä kodeistaan tänä vuonna nyt syksyllä pohjois afganistanin talveen

se että nyt indeksijäädytystä käytetään pienituloisten tuloleikkurina sopii äärimmäisen huonosti hallitukselle jossa molemmat vasemmistopuolueet ovat mukana

näin on olipa meille varattu yksi lautanen kaksi lautasta tai ei lautasta ollenkaan päätöksen tekevät vahvat siis muut

olisinkin täällä halunnut kyllä kuulla työ ja elinkeinoministeriltä mitä valtiovalta ja työ ja elinkeinoministeri aikovat tehdä tai ovat tekemässä ja valmistelemassa tämän telakkakriisin torjumiseksi ja helpottamiseksi

ja jos saan ennustaa koko ponnistus on vain hukkaan heitettyä hallintotyötä

tuolloin myyntiaikeet tyrehtyivät ammattiyhdistysliikkeen voimakkaaseen painostukseen ja ennen kaikkea vasemmistoliiton vastustukseen joka tosin heräsi viime hetkillä ja jossa vasenryhmällä oli poliittisen omantunnon raskaan kolkuttajan rooli

puhemies

kansandemokraattisen liikkeen kunnallista kansanvaltaa ja itsehallintoa puolustavien perinteiden jatkajana vasenryhmä tulee toimimaan esityksen hylkäämiseksi aivan kuten myös kuntalain jossa kunta ollaan kokonaan määrittelemässä uudelleen markkinavallan puristuksessa

mutta niin kuin täällä näyttää tavaksi tulleen ministerit ovat lisäbudjettikeskustelujen aikana paremmissa kiireissä

jo toiselle vuosikymmenelle kääntynyt isaf operaatio on ensisijaisesti ja selvästi sotilasoperaatio sodankäyntiä miehittämistä ja pysyväksi tarkoitettua yhdysvaltojen ja naton sotilaallista läsnäoloa strategisesti tärkeällä alueella

suvereniteetin automaattista ja vapaaehtoista kaventamista pitää välttää viimeiseen asti saatikka että se kirjoitettaisiin perustuslakiin

suomen telakkateollisuuden osalta olisi tietenkin välttämätöntä että kotimaisin toimin voisimme siihen vaikuttaa ja ennen kaikkea valtion toimin niin pitkälle kuin niillä voidaan vaikuttaa mutta tarvitaan tietenkin myöskin suomen toimia eu tasolla

arvoisa herra puhemies

siinä tuuli käy brysselistä

jotakin se kertoo suomalaisesta oikeusjärjestelmästä ja tämän ihmiskauppaongelman tunnistamisesta että suomessa ei ole toistaiseksi annettu yhtään tuomiota työperäisestä ihmiskaupasta

en käytä tässä yhteistä aikaa sen todisteluun miksi yhtiömyynti on kansallisesti ja valtionomistuksen ja yritystoiminnan tuottojen ja työllisyyden kannalta täysin järjetön

arvoisa herra puhemies

euta vaivaa telakkakriisi yhtä hyvin kuin suomeakin

se olisi nimenomaan kannanotto vielä jäljellä olevan itsenäisyytemme ja suvereniteettimme kaventamisen puolesta

sen ymmärtää jokainen joka käsittää kotimaisen viljantuotannon ja tuotantoketjun strategisen luonteen ja työllisyysmerkityksen

tämän kriisitietoisuuden pitäisi kyllä nousta myös eun päättävissä elimissä euroopan telakkateollisuuden pelastamiseksi

edellisessä työssäni törmäsin näihin ilmiöihin varsin usein hyvin lohduttomiin tilanteisiin ja kun niitä suurella vaivalla saimme työnnettyä oikeusprosessiin lopputulos oli tietenkin mieluummin kiskonnan tapainen työsyrjintä ja siihen liittyvät varsin vaatimattomat rangaistusseuraamukset eikä suinkaan tuomio itse työperäisestä ihmiskaupasta josta kiistattomasti nämä tunnusmerkistöt olivat nähtävissä ja todettavissa

sen takia pitäydyn tiukasti vasemmistoliiton alkuperäisessä viime helmikuun linjassa

yhdysvaltalainen open society säätiö kertoi syyskuussa että naton isaf operaatio on parantanut tuloksiaan iskukohteiden löytämisessä ja yhteistyössä afganistanilaisten turvallisuusjoukkojen kanssa

tämä lakialoite jossa siis esitetään enimmäisrangaistuksen nostamista työturvallisuusrikoksissa kahteen vuoteen ja vastaavasti myös vanhentumisajan pidentämistä on erittäin kannatettava

minusta ranskan pääministeri on painokkaasti kiirehtinyt puolustusmekanismien aikaansaamista euroopan telakoille aasian kilpailua vastaan

tästä yhtiön laajasta tuoteskaalasta ynnä muusta edustaja hautala puhui erinomaisessa puheenvuorossaan

osinkoverotuksen tuottoja koskevat arviot on lakiesitykseen kirjoitettu uudestaan budjettiriihen uuden osinkoveropäätöksen pohjalta

myöskin toimet suomen ja venäjän laivanrakennus ja offshore alan yhteistyön kehittämiseksi on kyllä valitettavasti laiminlyöty

selvityksen mukaan talebanien sissi iskut eivät kuitenkaan vähentyneet ja isaf joukkojen yöllisten ratsioiden lisääntyminen koettelee paikallisten kärsivällisyyttä

noin perinteisessä ajattelussa on varsin yllättävää että nimenomaan kokoomuksen ryhmän taholta tulee vaatimuksia työturvallisuusrikosten rangaistusten kiristämiseksi ja sanktioi den tehostamiseksi

siinä määrin työperäisen ihmiskaupan ja kiskonnan tapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistöt menevät päällekkäin että oikeuslaitos tuomioistuin ottaa mieluummin tämän lievemmän linjan vaikka törkeistä teoista ja pyörittää yksityiskohtaisen käsitteen

puhemies

tästä on joitakin vuosia jos vähän historiaa katsotaan kun työelämän vammantuottamusrikosten maksimirangaistukset siihen liittyen kiusaamisrikokset ja muut työpaikan väkivaltarikokset saivat asianomistajarikoksen statuksen ja tätä kautta valtiovallan viesti oli aivan päinvastainen kuin tässä lakialoitteessa

hallituksen kelvottoman ohjelman pohjalta ollaan jatkuvasti tilanteissa joissa uhattuina on monia kansantaloudellisesti tärkeitä valtionyhtiöitä

arvoisa herra puhemies

jo hallitusta muodostettaessa kokoomus otti omistajaohjauksesta niskalenkin ja sen jälkeen myyntien valmistelua ja asianomaisia ministereitä on viety hallituskumppanien vikinöistä välittämättä

täällä puheenvuoroissa muun muassa edustajatoveri virtanen piti lähes mahdottomana koskea eläkerahastoihin ja näinhän tämä suomalainen keskustelu kulkee

kansaneläkeindeksin ylimääräinen indeksitarkistus on kyllä tällaista hölmöläisen peitonjatkotoimintaa

se että kahteen kertaan korjatun päätöksen jälkeen osinkoverotuksen uudistus tuottaa nyt vähemmän kuin alun perin arvioitiin kertoo lähinnä siinä että alkuperäiset arviot olivat yliampuvia ja tuo yliampuvuus selittyy sillä että oli poliittisesti tarvetta puolustaa mittavaa yhteisöveron alennusta

puhemies

olisimme toivoneet että hallitus olisi selonteossaan nostanut selkeästi suomen päätavoitteeksi sotilasoperaation muuttamisen osaltamme nopeassa tahdissa kehitysyhteistyöksi siviilikriisinhallinnaksi koulutukseksi ja maan jälleenrakentamiseksi

altia kamppailuun on syytä yhdistää mukaan taistelu rautaruukista ja muista uhatuista valtion omistuksista ja määräysvallasta

ei ole siis kysymys indeksiin sidottujen etuuksien pysyvästä korotuksesta

suomi vähentää joukkojaan ensi vuonna neljänneksellä

mutta meillä on esimerkki naapurimaastamme ruotsista jossa rahastoja merkittävästi viime vuosikymmenellä purettiin ja niitä varoja käytettiin ennen kaikkea pienien eläkkeiden korotuksiin ja vanhusväestön asumisolojen parantamiseen

harvemmin tapahtuu että puolustusvoimien materiaalihankintojen tilausvaltuuksia leikataan

erittäin huolestuneena luen suomalaisjoukkojen mahdollisesta vetäytymisestä kirjattuja varauksia joilla suomen päätökset sidotaan muiden nato isaf kumppanien päätöksiin

selonteossa todetaan

voin kertoa että useat hallituspuolueet tiukasti vastustivat kaikenlaista kirjausta joka koskee työeläkeindeksijärjestelmän muuttamista ja korjaamista

kehykset ovat uusliberalistisen politiikan pakkopaita

kun tässä puututtiin nuorisotyöttömyyteen viime päivinä hallituksen edustajat erityisesti työministeri ovat pitäneet nuorisotyöttömyyden kasvua hallittuna ja kohtuullisena

näin verotuksen painopisteessä tapahtuu siirtymää välillisiin veroihin tasaveroihin pienituloisten vahingoksi

on pakko karsia valtion ja kuntien menoja meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa ylläpitää laajoja julkisia hyvinvointipalveluja näin julistavat pankkiiri wahlroos valtiovarainministeri katainen elinkeinoelämän keskusliitto kauppakamari kuntajohtajat ja valtamedia

mitä pitäisi ajatella siitä että pääministerin mukaan suomi on vankkumatta tukemassa eun ja yhdysvaltojen pakotepolitiikkaa lähes hintaan mihin hyvänsä ja toisaalta tämän tästä pääministeri vakuuttaa olevansa nato jäsenyyden kannalla

todellisuudessa hankintaa lykätään kun odotetaan markkinoille modernimpaa tykistöohjusversiota yhdysvalloista

sen takia vetoan kaikkiin täällä ja erityisesti oppositiovoimiin että me yhdessä pitäisimme tämän vaalikauden esillä tätä hallitusohjelman kirjausta ja siihen liittyvää lupausta ja ajaisimme yhteisesti eläkeläisten parempaa toimeentuloa ja vanhuusköyhyyden leikkaamista suomessa

suora kysymys ministereille

maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin

useinhan kiusaamisrikokset sisältävät myöskin jonkin kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistön tai muodostavat yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisrikoksen jolloin sitten rangaistusmaksimi on tuota vuotta pidempi kaksi vuotta

osinkotulojen verotuksen rajoista on täällä käytetty kirjavia puheenvuoroja jotkut lähempänä totuutta jotkut etäämpänä siitä

tässä on käytetty puheenvuoroja joissa on tuotu esiin ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittajan sosialisti hollanden vaatimus talouskurisopimuksen avaamisesta

ja edelleen suomen merialueella ja saaristomerellä on käynnissä suuri nato sotaharjoitus jonka osoite on helppo arvata

milloin suomen hallituksen sosialistit yhtyvät ranskalaisveljien vaatimukseen

tässä aivan oikein nostetaan tämä oikeuskäytäntöön ja myös resursseihin liittyvä ongelma elikkä tämä vanhentumisaika

heidän osuutensa on myöskin niin ikään kaksinkertaistunut

onko kysymys sattumasta kuten olette pääministeri julkisuudessa todennut vai tietoisesta demonstraatiosta kansainvälisessä kriisitilanteessa

viimeksi marraskuun puoluevaltuusto uudisti vaatimuksen joukkojen vetämisestä ja operaation muuttamisesta kehitysyhteistyö ja siviilikriisinhallintatoiminnaksi

hämmästellä täytyy että suomen täysvaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan ja budjettivallan siirtoa ei arvostele yksikään hallituspuolueista

kuitenkin työllisyysmäärärahoja leikataan ja varoja on satoja miljoonia edellisinä vuosina jäänyt käyttämättä

herra puhemies

miksi sitä ei riitä työllisyyteen kuntien palveluihin eläkkeisiin opintotukeen tai vaikka kehitysapuun

kokoomuksen johdolla askelletaan hanhenmarssia kohti liittovaltiota ja uusliberalistisen talouskurin sementointia myös suomen

toinen linja ovat maavoimien raskaan raketinheitinjärjestelmän tykistöohjukset joista siis yhden ohjustyypin eli näiden atacms ohjusten hankintaprosessi keskeytettiin ja hankintaa lykättiin myöhempään vaiheeseen

edellä mainittujen rikosten työrikosta lukuun ottamatta osalta on syytä vielä muistaa että koska ne ovat asianomistajarikoksia joista syyttäjä ei saa nostaa syytettä ellei uhri ole tehnyt syytepyyntöä syytepyyntö joko rikosilmoituksen yhteydessä tai siitä erillään on tehtävä vuoden kuluessa viimeisen konkreettisen kiusaamisteon tekemisestä vaikka itse syytteeseenpanoaika onkin tätä pidempi

kokemus osoittaa aina että kun talous menee kohti taantumaa ja kasvu heikkenee niin kiristyy myös kilpailu ja kiristyy myös epäterve ja rikollinen kilpailu ja tällaisessa tilanteessa parhaillaan ollaan

jos suomi haluaa aidosti olla mukana edesauttamassa rauhan ja vakauden saavuttamista sen on tuettava siviiliyhteiskunnan rakentamista ja autettava dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista maan hallituksen ja kapinallisten kesken

niissäkin tapauksissa että osinkojen verotus muodollisesti kiristyy yhtiöveron alennus mahdollistaa sen että yhtiö jakaa entistä suuremman osingon

tällöin yhtiöveron alennus siirtyy osakkaan eduksi ja lopputulos voi olla nykyistä edullisempi osakkaalle kun lasketaan yhteen osakkaan ja yhtiön maksamat verot

kun seuraan laivanrakennusteollisuuden alihankintaa ja yritysten toimintaa siinä kentässä niin tämä epäterve kilpailu tulee yhä ratkaisevammaksi silloin kun ratkotaan urakoita

listaamattomissa yhtiöissä toimitaan usein niin että koko voitto jaetaan osinkoina omistajille ja monasti ne on perustettu juuri tätä varten palkkaverotuksen kiertämiseksi

suomea ollaan siis raskaasti sitomassa lännen ohjuspuolustusjärjestelmän osaksi

ensimmäinen tosiasia mikä olisi ollut syytä tunnustaa on se että tänä vuonna työttömyys on ollut ripeässä kasvussa huhtikuusta lähtien

puhemies